elikkä minun mielestäni tässä tilanteessa täytyy todella puhua myös koululuokkien koosta siitä määrästä ihmisiä joista opettajat ovat vastuussa ja joittenka keskinäisiä välejä opettaja joutuu katsomaan tarkasti mitä siellä oikein

olemme nyt vastus koivu tunnusti rauhala tapahtuu

kansalaisia on myös hallituksen syytä kiittää sillä he pelastivat yhdessä opposition ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa maan ajautumisen sopimuksettomaan tilaan

se pittää ihan itestään selevänä että myö oppositiossa ammattiyhdistysliikkeet kansalaisjärjestöt ja jo ka kynnelle kykenevä juoksoo perässä ja sammuttaa näitä tulipaloja

surullista on se että näyttää siltä että hallitus ei vieläkään ymmärrä minkälaista hevosenleikkiä se harrastaa tavallisten suomalaisten ja suomessa asuvien ihmisten kustannuksella

kiitos teille kaikille jotka olitte tässä yhteisessä vpkssa tätä eläkeikätulipaloa sammuttamassa

arvoisa puhemies

akaan penttilän kanssa olemme samaa mieltä että puhuitte todella myös tästä potilaan ja lääkärin välisestä suhteesta ja siitä miten se tietotekniikka siinä tulee hyvin käyttöön

ei tietenkään koska ilman muuta tärkeä asia on tämä sähköisen viestinnän ulottaminen niin että kaikki potilaiden tiedot ovat käytettävissä silloin kun he lääkärin ja hoitajan luokse menevät koska se säästää tietysti potilaitten aikaa

siinä mielessä ollaan hyvään suuntaan menossa mutta niin kuin sanoin yksilöillä on myös iso merkitys siinä millä tavalla osataan näitä koneita käyttää

valtiovarainministeri katainen sanoi että tämä lainamalli tarkoittaisi sitä että se estäisi konkurssiaallon euroopassa

oletteko te ihan varma

arvoisa puhemies

ei liene lainkaan epäselvää kun mentiin budjettiriiheen etteikö sosialidemokraateilla ja osalla hallituspuolueista ollut erilainen käsitys siitä tulisivatko mitoitukset lakiin vai eivät

me olisimme halunneet sitovat mitoitukset tähän lakiin jo nyt

ja sitten kolmantena

kun nyt sitten syksyä kohti mennään ja alatte valmistella budjettia ensi vuodelle miten te vastaatte suomalaisille ihmisille ja kuntalaisille kun te sanotte että valtion velkaa ei voi lisätä jotta kunnille voitaisiin antaa lisää rahoitusta jotta ne voisivat suoriutua peruspalveluitten järjestämisestä

voi sanoa että se on tietysti kompromissitulos että tuli ajatus siitä että asetuksen muodossa tämä voitaisiin hoitaa mikäli kunnat eivät sitten toteuta tätä asiaa suosituksenomaisesti

historiasta tiedämme että sivistys lähti kreikasta antiikin aikoina ja tänä päivänä voidaan nähdä että se ei ole koskaan sinne takaisin palannut

tärkeintä kait on se että kunnat tarkastavat toimintaansa ja miettivät tarkkaan millä tavalla he lähtevät tätä hallituksen esityksen ja eduskunnan lain tahtoa noudattamaan ilman että siellä näitä pakkoja välttämättä on

arvoisa puhemies

se on ihan totta niin kuin edustaja heinonen sanoi aikaisemmin että työntekijöitä todella kuultiin valiokunnassa ja työntekijäliitot ovat nimenomaan olleet neuvottelemassa nyt siirtyvien työntekijöitten eduista

olemme ymmärtäneet että siellä oli vain muutama yksityiskohta heidän osaltaan mitkä olivat vielä valmisteluvaiheessa silloin kun valiokuntakuuleminen päättyi

professori bruunin asiantuntijakuulemisesta otettiin ne asiat mitä hän toivoi tähän hallituksen esitykseen korjattavaksi ja siinä mielessä en katso että tämä mietintö on ristiriidassa hänen kommentteihinsa nähden

sitten täällä on keskusteltu siitä että tämä mietintö olisi helposti syntynyt ja tämän hallituksen esityksen eteenpäinvieminen

ei toki ole helposti syntynyt

ihan yhtä vakavia samanlaisia keskusteluja on käyty valiokuntakäsittelyn aikana kuin mitä nyt täällä salissa ja on pyritty selvittämään se millä tavalla varmistettaisiin myös se että tulevat työehtosopimukset tulevassa yhtiössä olisivat sellaiset jotka kohtelisivat työntekijöitä yhdenvertaisesti

siinä mielessä ei kannata niin kauheasti nyt sitten moittia tämän asian valmistelua kun ei kaikkia yksityiskohtia selvästi tiedetä

ne rajoitteet ja kiellot jotka vähentävät peliriippuvuutta ovat ehdottoman välttämättömiä

mutta samalla täytyy muistaa se että vaikka meillä kuinka olisivat rajoitukset päällä meillä syntyy peliriippuvaisia ihmisiä yhä enemmän

se tarkoittaa silloin sitä että meillä täytyy olla myös hoitojärjestelmät sellaisessa kunnossa että me pystymme näitä ihmisiä auttamaan siinä vaiheessa kun se riippuvuus on syntynyt mutta myös sitten ennalta ehkäisevästi

tänä päivänä suuri osa peliriippuvaisista on psykiatrisissa hoitoyksiköissä ja ajattelen että välttämättä ne hoitoyksiköt eivät ole parhaita paikkoja peliriippuvaisten ihmisten hoitamiseen vaan täytyy luoda sitä omaa järjestelmää nimenomaan tälle joukolle

minä olen itse ollut terapeuttina sekä päihderiippuvaisten että peliriippuvaisten ihmisten hoidossa mukana ja voin sanoa että peliriippuvaisuus on melkeinpä vaikeammin irti päästävissä kuin päihderiippuvaisuus johtuen osittain siitä että pelaaminen on kuitenkin sosiaalisesti aika hyväksyttävää touhua ja riippuvaisuus syntyy hyvin syväksi ennen kuin tullaan hoitoon hakeutumaan ja silloin se avun saaminen on tosi tiukassa näitten ihmisten osalta

ennaltaehkäiseminen on tavattoman tärkeätä koska se on oikeastaan ainut tapa pelastaa nämä ihmiset tältä peliriippuvuudelta

olen ed

lahtelan kanssa samaa mieltä siitä että näitten pelikoneitten sijaintiin täytyy kiinnittää tulevaisuudessa huomiota etteivät ne ole sillä tavalla niin ottautuvassa paikassa että niihin ihmiset jäävät kiinni

mielikuvamainonta on ehdottomasti sellainen jota ei voi sallia tulevaisuudessa ja nimenomaan tulee huolehtia siitä että nuoret ihmiset eivät tämän mainonnan kautta jää koukkuun pelaamiseen

kyseessä on iso ongelma johonka me joudumme kyllä hakemaan sitten myös lisäresursseja ja toivottavasti myös nämä jotka tätä pelaamista järjestävät osallistuvat tähän rahoitukseen nykyistä enemmän

kiitän ministeriä siitä että lasten huoltoriitojen asiantuntija avusteinen sovittelu vakinaistetaan ja se laajennetaan koko maahan

tämä on sitä tärkeää ennalta ehkäisevää työtä lasten elämän turvaamiseksi mitä tähän yhteiskuntaan tarvitaan ja tästä mallista on selvästi hyvät näytöt olemassa vaikka toisin väitetään

arvoisa puhemies

promillerajan laskeminen hallituksen esityksessä olevalla tavalla on varmasti perusteltua mutta tänään on kuultu monia puheenvuoroja siitä että myös promillerajan laskun ulottaminen kaikkiin veneilijöihin olisi ollut perusteltua

arvoisa puhemies

samalla kun maailmalla tilanne muuttuu hankalammaksi niin suomalaiseen kriisinhallintajoukkojen työhön ei ole riittävästi määrärahoja ensi vuodelle ainakaan jos uusia tehtäviä tulee

lainsäätämisen yksi tärkeä elementti on myös ennalta ehkäisevä vaikutus ja siinä mielessä me joudumme säätämään nyt ja tulevaisuudessakin lakeja jotka eivät välttämättä heti onnistu sillä tavalla että lainvalvojat pystyisivät kaiken sen lainvastaisuuden karsimaan pois vaan me joudumme luottamaan myös siihen että ihmiset lakia tuntevina noudattavat sitä ilman että se poliisi on joka paikassa nurkan takana

vaikka rikosseuraamusvirasto onkin tehnyt oman visionsa vankilalaitosten toimivuudesta niin toivon kuitenkin että ministeri sitten omaa linjausta tehdessään muistaa itä suomen

onko ministerillä ajatusta siitä minkälaisia voisivat olla ne kriisinhallintatehtävät joihinka mahdollisesti uutta budjetointia voitaisiin laittaa

näyttää siltä että valtiontalous ei ainakaan helpotu seuraavalla kaudella mikä tietysti tarkoittaa myös sitä että puolustusvoimien budjetin osalta myös käydään tiukkoja keskusteluja siitä minkä verran sinne määrärahoja voidaan lisätä

siinä mielessä on tärkeää että mietitään sitä että tämä promilleraja laskettaisiin tulevaisuudessa ulottumaan myös kaikkiin veneilijöihin

edustaja hirvisaarelle täytyy sanoa kun sanoitte että ymmärsittekö oikein edustaja karhun puheenvuoroa että ette ymmärtänyt oikein

kriisinhallintajoukkojen tehtävät ovat tietysti tärkeitä suomen puolustusvoimille mutta myös tietysti kansainväliselle yhteistyölle ja oletettavasti ykn ja unifilin mandaatilla olevia tehtäviä tulee lisää

hän ei todellakaan irtisanoutunut omasta lakiesityksestään vaan sanoi että tässä on menty askel siihen suuntaan mitä hänen esityksensä piti sisällään ja toivoo niin kuin me kaikki muutkin että jatkossa voisimme edetä siihen suuntaan että promilleraja koskisi kaikkia ja poliiseille saataisiin nämä toimintaelementit mitä he tarvitsevat näitten tapauksien valvontaan

arvoisa puhemies

nyt kysymys kuuluu

täällä on otettu avuksi tulkkauspalvelut

mitä ehkä voisivat olla ne joihinka tuleva hallitus joutuu ottamaan kantaa ja lisäämään määrärahoja

hän sanoi että naisten ja lasten asemaan pitäisi saada entistä enemmän panostuksia ja parannuksia ja olisin kysynyt häneltä että haluaako hän että kehitysapua lisätään jotta sitä lisää voitaisiin käyttää naisten ja lasten elämän parantamiseen vai ajatteleeko hän että nykyisen kehyksen sisällä tämä toteutettaisiin

itse ajattelen niin että se ei olisi todellakaan taloudellinen eikä ratkaiseva kehitys että suomalaiset lopettaisivat ruotsin kielen opiskelun ja sitten jostakin keksittäisiin nämä ruotsinkieliset tulkit jotka ryhtyisivät palvelemaan ihmisiä

toinen asia

edustaja hongisto sanoi että kun tehdään paljon niin aina ei kaikki mene ihan viimeisen päälle oikein että virheitäkin tulee ja niitten kanssa täytyy elää

minä olen itse entisessä työssäni psykoterapeuttina työskennellyt tulkin välityksellä ja voin sanoa että se on kaksinkertainen aika mikä joudutaan käyttämään silloin kun tulkki on mukana siinä työssä

arvoisa puhemies

minusta halvempaa ja tehokkaampaa on se että meidän nuoret ja lapset ja aikuisetkin opiskelevat sekä suomea että ruotsia ja taitavat ne mahdollisimman hyvin koska pystyvät sitten liikkumaan ympäri suomea ja menemään töihin sinne missä töitä on

tästä tuli vain mieleen edustajat hongisto ja oinonen että voisitte ihan keskenään keskustella siitä mikä olisi sitten se keskiverto tässä välillä minkä verran hyväksytään että kehitysavussa on myös näitä virheitä joita pyritään korjaamaan

kannamme huolta turvallisuustilanteen kehityksestä afganistanissa niin paikallisten kuin operaatioon osallistuvien joukkojen kannalta mutta osana kansainvälistä yhteisöä operaatiossa mukanaolo on perusteltua

puheen pitäjät keskustelevat rkpstä ja puolueista ja virkojen täyttämisestä eivätkä ehkä niinkään siitä mikä oikeus meidän nuorilla olisi opiskella puhua omaa äidinkieltään ja saada sitä kautta myös palveluja itselleen

jokaisen köyhyyden näkyvänä muistutuksena voi pitää ruuanjakopisteitä ja joulurahakeräyskampanjaa köyhyydessä eläville lapsiperheille

ilman kansainvälisen yhteisön vaikutusta afganistan olisi todennäköisimmin suistunut kansainvälisten terrorijärjestöjen tukialueeksi

vaikka toisen auttaminen on ihmisen ominaispiirteistä ehkä se kaikkein paras on pakko kysyä onko tämä olemassa oleva tilanne oikein

on pakko kysyä hallitukselta

mitä te ensi vuonna haluatte tehdä jotta tämä vapaaehtoisen auttamisen työn tarve edes puolittuisi ministeri katainen

norjalla on niin sanottua valikoivaa asevelvollisuutta ja siellä käydessämme norjalaiset sanoivat että heillä on jonkun verran rekrytointivaikeuksia että he saisivat sopivia ammattilaisia sotilaita

viime vuoden lopussa suomi panosti afganistanin lasten aliravitsemuksen torjumiseen kaksinkertaistamalla ruoka apunsa ykn maailman ruokaohjelman kautta

ruotsissa on ammattiarmeija ja sieltä on kuulunut myös huhuja siitä että ruotsissa on myös vaikeuksia löytää innostuneita henkilöitä sotilaiksi

lain tiimoilta on tullut todella paljon postia ja lain vastustajat voisiko sanoa kauttaaltaan perustavat omat käsityksensä raamatun tulkintaan

suomessa on yleinen asevelvollisuus mutta meilläkin vaikka meillä on korkea maanpuolustustahto on armeijahalukkuus vähentynyt

nyt sitten olen miettinyt sitä miten tämä kehitys jos tämä jatkuu tulevaisuudessa edelleen että meillä on pohjoismaissa yhä enemmän niitä henkilöitä jotka eivät halua olla puolustusvoimien käytössä ja palkattuna vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön jatkossa jos me joudumme kamppailemaan tavallaan samasta asiasta eli väen vähyydestä puolustusvoimien käytössä

äitini sanoi monta kertaa meille että muistakaa että jumalan kasvojen edessä me olemme kaikki samanvertaisia hän ei erottele meitä mihinkään suuntaan

puolustusvaliokunnan lausunnossa edellytetään että hallitus informoi eduskuntaa puolivuosittain kriisinhallintakatsausten yhteydessä ja muutenkin tarvittaessa jos tehdään suunnitelmia osallistua isaf seuraajaoperaatioon suomalaisjoukoin

toisaalta kansanedustajat eivät voi tehdä päätöksiään raamattuun vedoten vaan täytyy perustella niin että laki koskettaa meitä kaikkia samanveroisesti

aion huomenna äänestää kansalaisaloitteen puolesta lain puolesta koska ajattelen niin että lakien edessä meillä on oikeus olla samanveroisia ihan jokaisen

kirjasimme puolustusvaliokunnassa lausuntoon että sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivien ammattisotilaiden ja reserviläisten fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota

jo tehdyt parannukset ovat oikean suuntaisia mutta jatkuvat kehittämistoimet ovat tarpeen koskien etenkin rotaatiokoulutukseen liittyvää ennalta ehkäisevää työtä ja palveluksen jälkeen tapahtuvaa tilanteiden purkua ja jälkiseurantaa

operaatioiden aikana kohdattujen vaaratilanteiden purkuun on löydyttävä riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö ja tarvittaessa tukea on pystyttävä antamaan myös kotimaasta käsin

viime lokakuussa aloitti sotilastapaturma asioita käsittelevä neuvottelukunta joka kokoaa yhteen monialaista asiantuntemusta sotilastapaturma asioiden erityispiirteistä

neuvottelukunnassa on parhaillaan työn alla esitys sotilastapaturmalain muuttamiseksi ja ehdotuksia on tarkoitus hyödyntää sosiaali ja terveysministeriön alaisessa säädösvalmistelussa

tänä päivänä on puhuttu paljon tyttöjen asemasta ja heidän asemansa parantamisesta mutta psykoterapeuttina sanoisin että ei unohdeta myöskään pieniä poikia koska tosiasia on että äitien sisarten tätien naapurin tätien kovat kohtalot vaikuttavat myös näitten pienten poikien psyykeeseen tavallaan siihen maailmankatsomukseen ja näkemykseen ja siinä mielessä koko afgaanikansa sekä tytöt että pojat tarvitsee tätä yhteiskunnallista tukea eri puolilta maailmaa jotta he voisivat rakentaa paremman tulevaisuuden omaan ja tulevien lastensa elämään

arvoisa rouva puhemies

tiusanen on todella oikealla asialla

minä olen ollut nyt eduskunnassa yli seitsemän vuotta ja joka ainoa vuosi tämä asia on meillä esitteillä ja sotainvalidit esittävät näiden haitta asteprosenttien poistamista

eli todella pahalta tuntuu se että ikään kuin meidän hallitus odottaisi että kun tarve poistuu niin sitten voidaan olla tyytyväisiä

tämä ongelma voitaisiin poistaa yksinkertaisesti sillä että meidän valtion budjettiin lisätään puuttuvat rahat ja hoidetaan nämä sotainvalidit haitta asteprosenteista välittämättä

se vaatii kyllä opettajilta melkoista ammattitaitoa ja monelta opettajalta ei riitäkään rahkeita tämmöisen porukan kanssa asioitten selvittämiseen vaan siihen tarvitaan sitten muuta apujoukkoa

näyttää monesti siltä että kun siitä laumasta löydetään tavallaan se kiusaamisen johtaja niin nämä muut sitten ikään kuin karisevat pois siitä selvittelyringistä ja pääsevät vähän kuin koira veräjästä

suomessa on valtava määrä kieliä joita tulkataan silloin kun asiakkaat hakevat palvelua sosiaali ja terveydenhuollosta poliisilta ja niin edespäin ja tiedän miten vaikeaa on saada riittävästi tulkkeja käyttöön

arvoisa puhemies

itse kyllä ajattelen niin että ne ihmiset jotka ovat sen kiusaajan ympärillä tukemassa kannustamassa tai jopa niin että he eivät puutu asioihin ovat yhtä syyllisiä tähän kiusaamiskuvioon kuin sitten niin sanotut johtajat

minä luulen että jos kävisi niin että kaikille ruotsinkielisille jotka eivät suomen kieltä osaa riittävästi tarjottaisiin tulkkipalvelut niitä tulkkeja ei olisi niin paljon suomenmaassa että se palvelutarve pystyttäisiin täyttämään

halutaan tietyllä tavalla se kiusaamiskuvio ahdistaa tämmöiseen pieneen rakoseen että sitten jäljellä on se kiusattu ja niin sanottu kiusaaja mutta iso joukko ympäriltä tavallaan pääsee luiskahtamaan tästä tilanteesta

siinä mielessä minusta on tärkeämpää se että ihmiset oppivat kielen ja sitä kautta me saamme niitä työntekijöitä jotka pystyvät myös sitten ruotsin kielellä palvelemaan meidän ruotsinkielistä väestöä

nurmen lakiesitys saisi aikaan sen että tässä yhteiskunnassa huomattavasti vakavammalla otteella käytäisiin varhaisessa vaiheessa kiusaamiseen kiinni

sdp on jättänyt sosiaali ja terveyspalveluiden valtionosuuksien korotusta vaativan vastalauseen johdonmukaisesti tämän ja edellisen vuoden budjetteihin

melkein aina nainen on perheväkivallan kohteena tai sitten seksuaalisen hyväksikäytön kohteena

ministeri wallin onko esimerkiksi suomen ja ruotsin välillä joitakin eroja perheväkivallanvastaisessa työssä kun olette varmaan siihen tutustunut

täällä on iloittu siitä että eduskunnassa on entistä enemmän naisia vaali vaalien jälkeen mutta täytyy kyllä sanoa että äitikansanedustajana se ei aina ole herkkua